hallitus haluaisi vapauttaa luvasta kotihoitoon liittyvät paikalliset kuljetukset ja kunnan opetustoimeen liittyvät kuljetukset kunnan ajoneuvolla

on tärkeää että maahanmuuttajat tulevat osaksi työyhteisöä

nyt meillä on joukoittain maahanmuuttajia joilla ei ole edellytyksiä työn tekemiseen puuttuvan ammatti tai kielitaidon johdosta

lisäksi luvasta vapautettuja kuljetuksia ovat eräät tien ja kadunpitoon liittyvät kuljetukset kuntien ja yhteisöjen eräät omat kuljetukset sekä kuntien järjestämien eräiden palvelujen kuljetukset postinjakelu ruumiinkuljetus sekä ammattiopetukseen liittyvät kuljetukset

te olette kuullut tässä salissa sen mitä ministerit me molemmat olemme sanoneet siitä mitä tapahtuu te keskusten ja työvoima ja elinkeinotoimistojen suhteen

nämä panostukset valtion ja kuntien osalta puuttuvat ja ne ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

lipposen perusteltua aloitetta joka toteutuessaan toisi paljon hyvää myös

mutta senkin jälkeen vaikka te olette kuullut sen te jatkatte täältä pöntöstä samaa viestiä pöytäkirjoihin siinä ihanassa toivossa että joku kerta joku kirjoittaisi jonnekin vaikkapa keskisuomalaiseen teidän äsken kertomanlaisen viestin

heidät on saatava intensiivisen kieliopetuksen kautta koulutukseen tai työelämään

odotan hallitukselta myös porkkanoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

keppi ei yksinään toimi

keskusteluun päättäjille kolme seosta ja sodasta selvitetään sosiaali ja ympärilleenkin

arvoisa puhemies

sellainen tilanne pitää estää että maahanmuuttajanuori jätetään huomioimatta

vaikka minä olen kertonut ministeri joka vastaa näistä te toimistoista te keskuksista ja toimistoista miten ollaan menettelemässä niin siitä huolimatta te kumminkin kirjoitatte toisella tavalla ja luotte toisenlaista kuvaa siitä mitä ollaan tekemässä

ei pidä sellaista hyväksyä että kieliopinnoista kieltäydytään iän perusteella

mitä itse tähän asiaan kohta no mitä vielä tulee sitten tähän seutukuntajakoon ja siihen että siitä on pyydetty lausuntoja nyt maakuntien liitoilta ja siihen että se maakuntiin mennyt paperi olisi joku todiste se että pismaakuntiin mennyt paperit siitä että nyt ollaan rakentamassa jotain tämmöisiä hirveän isoja uusia aluejakoja jnp

pelkästään työllisyyspoliittisesti olisi ollut tärkeätä helpottaa merkittävästi mikro ja pk yritysten sukupolvenvaihdosta

suomessa tämä koettiin sodan jälkeen kun puoli miljoonaa karjalaista asutettiin uudelleen maahan

tämä on vastoin toisen hallituspuolueen eli kokoomuksen eduskuntavaaleissa asettamaa tavoitetta jossa lähdettiin siitä että perintövero poistetaan asteittain kokonaan

kiinteistökirjausten siirtäminen oikeuslaitoksesta maanmittauslaitokseen kuulostaa järkevältä mutta ongelmallisia tässä asiassa ovat olleet toimintakulttuurien erot

siinä kysymys on siitä että kun seutukuntajaon määräaika loppuu tarkoitus on sitä jatkaa me mietimme sitä jatketaanko ollenkaan vai voidaanko lopettaa kun seutukuntajaolla ei ole enää juurikaan merkitystä että voidaanko toimia niin että euroopan unionin eurostatin ja kansallisen tilastointijärjestelmän vuoksi on vain tilastoaluejako jota noudatetaan silloin kun esimerkiksi päätetään että joku nimenomainen alue on rakennemuutosten kohteena

niin silloin kuin nytkin maahanmuuttajien arvostus riippuu siitä kuinka ahkeriksi työntekijöiksi heidät koetaan

lain tarkoituksena ei ole ollut lehdenjakelun estäminen

maanmittauslaitoksessa ei ole lainkaan sellaista vastaavaa juridista osaamista joka on ollut ominaista käräjäoikeuksille

kävi kuitenkin niin että posti oy tulkitsee lakia tahtomallaan tavalla

myös hallitusohjelmassa lukee että perheyrittäjyyden edistämiseksi poistetaan perintö ja lahjaverotus kokonaan yritysten sekä maa ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta mutta hallitus kaatui perintöverouudistuksessa asiantuntijamiinaan

siirron onnistuminen edellyttää sen toteuttamiseen osallistuvilta erittäin suurta vastuunottoa

arvoisa herra puhemies

suomalaiset arvostavat edelleen kovaa työntekoa

työn kautta maahanmuuttajatkin saavat tunnustusta ja asenteet muuttuvat

käräjäoikeuksien ja maanmittauslaitoksen sekä niiden henkilöstöjen osalta kyseessä on erittäin valtava uudistus joka nielee taloudellisia ja henkisiä voimavaroja

sitä ihmettelen miksi postin perus ja varhaisjakelun luottamusmiehet sekä työsuojelun erityisvaltuutettu olivat tämän hankkeen takana

vapaan sivistystyön kenttä on laaja ja myös koulutustarjonta ulottuu avoimista yliopisto opinnoista aina ammatilliseen peruskoulutukseen

nyt on päädytty siihen että se seutukuntajako jää vähän muuhunkin kuin tähän tilastoaluejakoon mutta sillä ei ole enää kovin paljon merkitystä ja sen ensisijainen rooli on olla nimenomaan tämä äsken sanottu tilastoaluejako

arvoisa rouva puhemies

sukupolvenvaihdokset eivät toteudu kun yritystä jatkamaan pyrkivällä lapsella ei ole pääomia maksaa perintöveroa

olen edellisten puhujien kanssa aivan samaa mieltä

yksi huomio minkä olen tässä vuosien aika tehnyt on se että alkoholin mainonta on aina vain taitavammin ja näyttävämmin tehty elikkä alkoholi on tehty myöskin houkuttelevammaksi

siinä yhteydessä kun virkamiehet ovat katselleet minkälaisia ne seutukuntajaotukset voisivat olla lähtökohtana on ollut se että nykyalue jatkaisi tai sitten että sitä tarkistettaisiin ilman muuta niin että kun kuntaliitoksia on tapahtunut niin kuntaliitosten välttämättömyydet otetaan siinä jaossa huomioon

jos yritykset lopettavat toimintansa perintöveron takia tulee se valtiolle kalliimmaksi kuin perintöveron poistaminen

kun osa työntekijöistä joutuu työttömäksi yrityksen lopettamisen takia valtio joutuu maksamaan vielä työttömyyskorvauksia

onko muilla kaupungeilla ja asutuskeskuksilla mitään mahdollisuuksia

no tämän lisäksi meillä ministeriössä virkamiehet ovat katsoneet sellaisen aluejaon joka vastaisi työssäkäyntialueen mukaista aluetta jossa on katsottu tietty pendelöintimäärä

kirjaamisasioita käsittelevien henkilöiden oikeudelliseksi tueksi maanmittaustoimistoihin palkataan lakimiehiä

opetusministeriöllä onkin valmisteltavana kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen ohjelma jossa tavoitteena on koota ja vahvistaa nykyisten opistojen toimintaa niin että kansanopistojen ylläpitäjien määrä olisi jatkossa nykyistä pienempi sekä ylläpitäjien välinen yhteistyö ja pyrkimys toimintaa tukeviin yhteenliittymiin suunnitelmallista

lisäksi varmistetaan että maanmittaustoimistoissa on riittävästi henkilöitä myös kirjaamisasioihin liittyvään myyntiin ja laskutukseen

epäoikeudenmukaisen verotuksen poistaminen tuo talouteen kasvua ja enemmän tuottoja muussa verotuksessa

mielestäni suomessa ei ole metropolia

suomi on liian pieni tarjotakseen kansainvälisen mittaluokan metropolin

uhka että yritysten toiminta loppuu perintöveron takia on juuri nyt suuri kun pankit ovat tiukentaneet lainanantoaan ja käytännössä usein sulkeneet lainahanat pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä

arvoisa herra puhemies

jos haluaisimme kunnon metropolin pitäisi kaikkien viiden miljoonan kansalaisen asua pääkaupunkiseudulla

lisäksi kiinteistöihin liittyvien prosessien ja järjestelmien kehittäminen tulee kokonaisuudessaan maanmittauslaitoksen tehtäväksi

arvoisa puhemies

on myös syytä muistuttaa että pääkaupunkiseutu on riippuvainen suomen eri alueiden tarjoamasta osaamisesta tavaroista palveluista ja elintarvikkeista

suomen pankin ja elinkeinoelämän keskusliiton sekä työ ja elinkeinoministeriön teettämässä tutkimuksessa yritysrahoituksesta kävi ilmi että neljänneksellä uutta rahoitusta hankkineista tai tavoitelleista mikroyrityksistä oli ongelmia saada sitä

asiakkaiden kannalta muutos lienee myönteinen koska vuoden kuluttua kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa kiinteistöihin liittyvät asiat yhdessä toimipisteessä

myös kansalais ja työväenopistojen kentällä tapahtuu yhdistymisiä kunta ja palvelurakenneuudistuksen edetessä

vapaassa sivistystyössä tehdään paljon päällekkäistä työtä suhteessa ammatilliseen koulutukseen taiteen peruskoulutukseen lukio opetukseen ammatilliseen peruskoulutukseen sekä avoimeen yliopisto opetukseen

on sitten aivan eri asia miten tämä siirto käytännössä onnistuu ja koska maanmittaustoimistot pystyvät hoitamaan kirjausprosessit asiakkaita tyydyttävällä tavalla

vaikka olisikin hienoa antaa kaikkien kukkien kukkia pitäisin tärkeänä että kansanopistojen sekä kansalais ja työväenopistojen toiminta saisi nykyistä selkeämmän profiilin

me ajattelemme että pystymme todellakin kilpailemaan suurempien metropolien kuten esimerkiksi pariisin lontoon moskovan pietarin tokion new yorkin shanghain hongkongin tai pekingin kanssa mutta koko suomi mahtuisi hyvin pietarin alueelle ja vielä jäisi tilaa

selonteko käsittelee metropolialueen yhdyskuntarakentamista asumista liikennettä ja ympäristöä koskevia yhteisiä tavoitteita ja niiden saavuttamista

onkin tärkeää että suomalaiset ja pääkaupunkiseudun ihmiset ymmärtävät oman asemansa maailmalla

emme me pysty kilpailemaan suurten metropolien kanssa tietointensiivisistä yrityksistä investoinneista ja huippuosaamisesta mutta pystymme toki houkuttelemaan ulkomaisia yrityksiä ja osaajia suomeen

arvoisa rouva puhemies

tämä edellyttää erittäin määrätietoista sijainnin ohjausta sekä bisnesmahdollisuuksien ja tonttien markkinointia tärkeimmissä eu maissa

alueen sosiaalista eheyttä vahvistettaisiin muun muassa kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta parantamalla ja jatkamalla pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisohjelmaa

ei ulkomaisia yrityksiä tänne saada jos ne eivät ole tietoisia niistä eduista ja mahdollisuuksista joita pääkaupunkiseutu ja muut seudut tarjoavat

tämän kuun lopussa sosiaali ja terveysministeriön piirissä valmistuu työryhmän raportti yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamisesta

tärkeimpiä selonteon toimenpiteitä ovat ne joissa panostetaan kansainväliseen kärkeen tähtäävään korkeakoulu tiede kulttuuri ja innovaatiopolitiikkaan hyödyntäen metropolialueen merkittäviä valmiuksia

toinen ongelma on se että olemme hajauttaneet tutkimusta ja kehittämistä niin moneen suuntaan että voimme saavuttaa kansainvälisen huipun vain erittäin rajatulla tutkimusalueella

oecdn eläkeraportti viime kaudelta paljastaa eläkejärjestelmämme ongelmien syvyyden

on kuitenkin syytä muistaa että pieni suomi ei voi olla kansainvälistä kärkeä kaikissa asioissa vaan tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaa on keskitettävä sellaisille aloille joilla kansainvälinen huippu on saavutettavissa

tällainen ei ole hedelmällistä tutkimustulosten kaupallistamisen näkökulmasta

suomalaiset brutto ja nettomääräiset eläkekorvaukset suhteessa ansiotasoon ovat eu maiden matalimpia

haettavana on yksi ohjelma ja valmistelussa neljä ohjelmaa

nettokorvaustasoon vaikuttaa tietysti verotus mutta sekään ei selitä miksi eläkkeemme ovat tasoltaan kehittyneiden maiden häntäpäätä

korkeakoulujen on tietysti panostettava myös uusiin osaamisalueisiin mutta emme voi keskittyä kaikkeen mahdolliseen uuteen vaan on jälleen tehtävä valintoja

ymmärrän että monilla tutkimusohjelmilla yritetään tyydyttää erilaisia tarpeita mutta olisi erittäin tärkeätä että tutkimuksen ja kehittämisen voimavaroja keskitettäisiin niin että pystytään aikaansaamaan kansainvälistä huippua

tärkeätä on myös se että osaavan työvoiman saatavuus turvataan kehittämällä myös laadukasta peruskoulutusta ja toisen asteen koulutusta korkeakoulutuksen lisäksi

johtopäätös on että suomalaisen eläkkeen taso on oecd maiden kehnoimpia mutta myös ostovoima vähenee mitä pitempään ikäihminen elää

kolmanneksi tärkeimpänä pidän hyviä edullisia ja toimivia tieto ja viestintäliikenneyhteyksiä

tämä juuri kuvastaa sitä löyhää metropoliajattelua

ne ovat elintärkeitä pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta kuten myös pääkaupunkiseudun nopeat ja kapasiteetiltaan riittävät sisäiset liikenneväylät sekä pääkaupunkiseudun muihin alueisiin liittyvät liikenneväylät

itse helsingin yhdyskuntarakenne on löyhä

rakennuskanta on matalaa

ihmisen pidentyneen elinajan takia useat eu maat pyrkivät pidentämään kansalaisten työuria ja lykkäämään eläkkeelle siirtymistä vuosilla

vielä löyhempi yhdyskuntarakenne on espoossa ja vantaalla puhumattakaan järvenpäästä ja edellä mainituista kaupungeista

pääkaupunkiseudun lisäksi suomessa on rakennettava myös kasvukeskusten kilpailukykyä

arvoisa herra puhemies

näistä erityisesti oulu tampere ja jyväskylä ovat kovassa nousussa mutta tarvitsevat kehittyäkseen tukea

huomio pitää kiinnittää myös eläkeyhtiöihin joiden sijoitukset eivät ole taanneet edes talouskasvun aikana hyviä tuottoja

sen sijaan lounaisen suomen suuret eli turku ja pori tarvitsevat tukea kehittyäkseen samoin kuin kakkostason keskukset kuopio ja vaasa

työeläkelaitosten sijoitustoiminnassa on rakenteellisia heikkouksia jotka estävät riittävien tuottojen syntymisen mutta johtavat äkillisessä taantumaa ja tajutaan sanoi

on muistettava että suurin osa suomesta kuuluu kasvuryhmältään alimpaan luokkaan joka kasvaa heikosti taantuu tai taantuu voimakkaasti

julkisten palvelujen organisointia joudutaan miettimään uudelta pohjalta

mielestäni eläkejärjestelmämme ongelmat ovat niin vaikeita että hallituksen pitäisi ryhtyä systemaattisesti kehittämään eläkejärjestelmäämme päämääränä eläkkeiden ostovoiman merkittävä kasvu sekä eläkkeiden rahoituksen turvaaminen

voimme syyttää itseämme yrityksiä elinkeinoelämää ja teollisuutta että terveyttämme vaarantavat myrkyt ja aineet ovat levinneet jonkin verran ympäristöömme ja elintarvikkeisiimme ja mikä oudointa me jopa lisäämme elintarvikkeisiin myrkyllisiä aineita

arvoisa puhemies

kannatan kyllä ed

lauslahden esitystä ja ei hän maininnutkaan siinä vapaa ajanasuntoja en ihan tarkkaan kuunnellut mutta tietysti ne ovat oma lukunsa ja erikseen katsotaan pelkästään näitä vakituisia asuntoja

paikallisuudesta tulee voimakkaasti korostuva arvo jota erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden verkostot voivat hyödyntää

ruuan koostumus saattaa olla epäterveellinen

ruuan tai juomaveden mukana voi olla mikrobeja jotka voivat aiheuttaa tartuntatauteja tai ruokamyrkytyksiä

pertti virtaselle että tässä fortum asiassa ei ole esillä kai pelkästään ministeri katainen kyllä siinä muitakin ministereitä kannattaa varmaan ottaa mukaan keskusteluun

esimerkkejä paikallisuuden painotuksista ovat lähiruoka asumisen laadun ja ympäristöasioiden korostuminen

ruuassa voi olla luonnollisia haitallisia aineita mutta keskeisin tekijä on se että ruuan mukana saa erilaisia ympäristösaasteita tai kemiallisia aineita